kuten puheenjohtaja totesi niin alkuperäisestä lakiesityksestä poiketen tämä laki sai paremman muodon kun hallituspuolueet sitä hioivat aikansa

perusteita löytyy näistä vastauksista muutamia luetellakseni seuraavanlaisesti

sitä kansalaisen asemaa kansalaisen perusturvaa ja oikeutta saada palvelut lähellä omalla alueellaan vai sitä mikä se hallintorakenne on

arvoisa herra puhemies

se täytyy tässä rehellisesti todeta mutta siitä huolimatta on se sama viesti joka on monista hallituksen päätöksistä tullut täällä eduskunnassa julki ja niitä kaikkia emme edes vielä tiedä

tämä hallitus on vannonut kasvun ja työllistämisen nimiin ja sen varaan

toiseksi epäselväksi jäi myös se kun ministeri viittasi tähän erilaisten mallien ilmenemiseen ja voimassaoloon onko niin että sallitaan erilaisia malleja vai tuleeko vain yksi ja ainut malli jota sovelletaan sitten koko maahan

niin ikään lääkehuolto voidaan turvata nykyistä paremmin alueellisesti ja nimenomaan niin että kun kunnilla on mahdollisuus anoa uusia toimintapisteitä niin toivomme että tämä edesauttaisi sitä että myös syrjäisemmillä seuduilla lääkekaapit jotka ovat nykyisin siellä toimineet voidaan muuttaa apteekin palvelupisteiksi

kuitenkin näyttää siltä tätä budjettikirjaa tulkitessa että kaikilta koulutus ja tutkimusaloilta vedetään välyksiä alas roimalla kädellä ja vielä kun puhutaan koulutusviennistä niin tämä näyttää erikoiselta

tästä esityksestä paistaa se että tällä myös keskitetään valtaa yhteen toimipisteeseen ja tietysti pelkona meillä on eikä pelkästään pelkona vaan myöskin kentältä tulleissa viesteissä on se sanoma että taiteen tekeminen alueilla koko suomessa vaikeutuu ja osittain jopa estyy tämän esityksen myötä

arvoisa herra puhemies

sen vuoksi arvoisa puhemies toivon myös että tämä edustaja kiljusen ensimmäisenä allekirjoittama aloite käsitellään hyvin valiokunnassa ja perin pohjin ja toivottavasti lopputulos on myös myönteinen

ehdotukseen sisältyy myös lääkkeiden sopimusvalmistusta lääkeaineiden luovuttamista lääketehtaasta sekä lääkkeitä markkinoivan tahon yhdistyksille ja potilasjärjestöille antamaa tukea koskevia säännöksiä

nyt kysymykseni kuuluu

mitä ovat ne välineet joilla nämä hallituksen kasvu ja työllistämistavoitteet toteutetaan kun tämä leikkuri käy näin suurena

itse näkisin että tämä selvitys osoittaa erityisesti sen missä olemme onnistuneet ja missä olemme epäonnistuneet

miksi näin tapahtuu niin se syy on tietysti se että kun keskusjohtoisesti ryhdytään vetämään tällaista taiteen ja kulttuurin alaa niin kuin tässä esityksessä kerrotaan niin totta kai se asettaa sellaisia raameja jotka tekevät byrokratiaa ja sitä kautta vaikeuttavat toimintaa alueilla

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tämä näkyy erityisen selkeästi esimerkiksi perhepolitiikassa jossa on viittauksia täällä selvityksessä eri kohdissa

kun tätä norminpurkutalkooteemaa on pidetty yllä tässä viime päivinä niin kysyisin että mitähän mahtavat ne normit olla jotka koskevat koulutuspuolta ja joita on ajateltu vedettävän alas

on tärkeää kun puhutaan apteekin verkkopalveluista että niiden ylläpitäminen edellyttää voimassa olevaa apteekkilupaa eikä näin ollen apteekki voi toimia pelkästään verkkopalveluna

katsoisin että nimenomaan perhepolitiikassa näkyy se miten menestymme tulevaisuudessa ja miten kannattelemme hyvinvointiyhteiskuntaa ja viittaan tässä esimerkiksi huoltosuhteeseen johon täällä selvityksessä on vedottu eri kohdissa

toisin kuin puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan totesi kyllä itse näen että tästä tulee laki ja asetus sen myötä säätelemään sellaista suuntausta että taiteen tekeminen alueilla ei ole enää niin yksinkertaista helppoa ja vaivatonta kuin se tähän asti on ollut

arvoisa puhemies

haluaisin viitata äskeisessä keskustelussa tulleeseen ministerin puheenvuoroon jossa sanottiin että jos tällainen alueellinen kokeilu järjestettäisiin esimerkiksi venäjän kielen mahdollistamiseksi se saattaisi kansalaiset epätasa arvoiseen asemaan

verkkopalvelua tarjoavan apteekkarin tulee arvioida mitä lääkkeitä verkkopalvelun kautta voidaan toimittaa ottaen huomioon lääkkeiden kuljetus ja säilytysolosuhteet

kansalaisilla täytyy olla myös perheillä valinnanvapautta siihen nähden miten lapsia hoidetaan miten perheet toimivat miten työ ja perhe elämä yhteensovitetaan ja miten yleensä työelämä sovitetaan perheen yhteiseen elämään

nyt kysymykseni kuuluu että kun meillä tällä hetkellä kielitarjottimessa on valinnanvapaus ja valinnan mahdollisuuksia suuntaan ja toiseen niin eikö sekin osaltaan saata opiskelijoita epätasa arvoiseen asemaan ja eikö näin ollen tästä johtuen voitaisi myöskin tällainen alueellinen kokeilu mahdollistaa

sen lisäksi oli dubioita monen asiantuntijan suulla kerrottuna valiokunnassa myös siitä että luonnollinen verkottuminen luonnollinen toiminta paitsi resurssien suhteen myöskin toiminnallisesti vaikeutuu kun tavallaan ohjarina on aina keskusjohtoinen toimielin jolta todennäköisesti kysytään ja joka ohjaa erilaisia toimintatapoja kentällä

tässä yhteydessä haluan myös korostaa sitä että erityisesti diabetesliitto oli huolissaan siitä että sen toimittamia lääkkeitä tarvitaan monesti kylmäolosuhteissa käytettäviksi tai toimitettaviksi

sitten arvoisa puhemies yksi kova asia tänne loppuun

mitä tahansa hallinnonalaa katselemme niin näen että tietojärjestelmät suomessa ovat yksi erittäin tärkeä tekijä puhuttakoonpa sitten vaikka terveydenhuollosta sairaanhoidosta tai mistä tahansa

totesimme valiokunnassa pitkän ja hartaan keskustelun päätteeksi että nämä olosuhdelisät on hyvin huomioitu tässä laissa eikä näin ollen pitäisi olla ongelmaa siitä kuinka lääkkeitä voidaan käyttää myös diabetespotilaiden osalta

tämä malli mitä tähän asti on toteutettu alueilla on ollut erittäin toimintakeskeistä on tehty edullisesti on tehty halvalla ja meidän kyllä annettiin ymmärtää tässä asiantuntijakuulemisessa että säästöjä tällä ei haeta mutta kyllä joissakin asiantuntijakuulemisissa tuli esille se että olisi tarve tiivistää hallintoa

ellemme saa sitä kokonaisuutta kuntoon emme voi puhua enää valinnanvapaudesta emmekä voi puhua siitä että kansalaiset olisivat tasavertaisessa asemassa myöskin hyvinvointipalveluja silmälläpitäen

tämä laki kokonaisuudessaan käsiteltiin yksimielisesti mietinnön muodossa valiokunnassa mutta haluan tähän loppuun vielä korostaa sitä että kun tänä päivänä puhutaan erityisesti näistä tietojärjestelmistä ja niiden mukanaan tuomista haasteista niin on tärkeää että oivallamme koko maassa sen että luomme mahdollisuudet kattavalle laajakaistajärjestelmälle ja tietoverkoille niin ettei millään alueella jäädä katvealueeksi tämän lääkelain asettamien tavoitteiden alla

arvoisa herra puhemies

minusta on hieno asia että yli koko suomenmaan edustajat täältä kantavat huolta yhteisestä arktisesta alueestamme arktisesta osaamisestamme ja tutkimuksesta

tärkeää on tietysti se että me painotamme osaamista ja tutkimusta sinne missä se parhaiten osataan missä myös ympäristö tukee tätä osaamista

siihenkin olisi alueilla ollut valmiutta jos tällaiseen tarpeeseen olisi päädytty mutta jotenkin tuntuma oli se että keskittäminen on tässä nyt se ydinasia jota täytyy tehdä ja täytyy johtaa myöskin taiteen tekemistä keskusjohtoisesti

elikkä puhumme silloin pohjoisen yliopistoista kaikista oppilaitoksista siellä siellä tehtävästä yhteistyöstä ja myös tämän arktisen osaamisen edistämisestä työpaikoiksi joka on varmasti se kaikista tärkein asia suomelle

luen suoraan täältä lakivaliokunnan mietinnöstä jonka takana ovat kansanedustajat ja mielestäni tästä lausumasta ilmenee se että he ovat olleet tasan tarkkaan tämän mielikuvamainonnan kieltämisen takana

no muutamia esimerkkejä mistä tämä käy ilmi on ensinnäkin se että alueelliset taidetoimikunnat nimitetään keskushallinnon puolelta sitten taiteilijoiden toimeentuloedellytykset hoidetaan

arvoisa puhemies

täällä on myös kerrottu että on paljon selvityksiä painotetaan eussa arktista työtä suomen kohdalla ja edistetään kaikkia hankkeita mitkä suomelle ovat tärkeitä mutta minusta ydinkysymys on siinä että hallitus vahvasti sitoutuu tekemään tätä työtä kaikilla areenoilla konkreettisesti juuri niin kuin edustaja kiviniemi tuossa omassa puheenvuorossaan kuvaili

tämä lakialoite siivittää tietysti kuten täällä on mainittu työurakeskustelua

itse olen ihmetellyt sitä kuinka paljon painotetaan työurien loppupäätä eikä tarkastella niitä alkupään vuosia jotka opiskelijoiden ja nuorten elämään läheisesti liittyvät

nyt kun tämä tarve on kartoitettu kansanedustajat ovat tulleet siihen tulokseen että mielikuvamainonnan kieltäminen on ajallisesti paikallaan tässä ja nyt

valtioneuvosto on asettanut neuvottelukunnan edistämään näitä asioita vahtimaan näitä asioita ja siihen on valittu myös edustajat

niin ikään täällä puhutaan näistä taidetoimikuntien toimialueista ja viittaan tässäkin puheenvuorossani siihen mihin puheenjohtaja puheenvuorossaan viittasi elikkä puhuttiin aluetoimipisteistä

itse kannan huolta vähän siitä että etelästä on edustusta ja myös pohjoisesta mutta se keskiväli jää huomioimatta

itse kannatan lämpimästi sitä että meillä olisi vapaa ansaitsemisoikeus mutta se tarkoittaa sitä että opintojen tulisi onnistua ja mennä eteenpäin niin sanotusti päätoimen alla nopeaa tempoa

se varmaan lohduttaa joitakin osia suomea mutta en tiedä kuinka pitkään nämä sivutoimipisteet sitten toimivat ja kuinka käytännössä niillä on sitten vaikuttamisen paikka alueelliseen taiteen tekemiseen tai vaikuttamiseen ylöspäin

ainahan henkilöt totta kai vaikuttavat mutta kuitenkin toimintatapa alhaalta ylöspäin olisi parempi kuin ylhäältä alaspäin

mutta toisaalta täytyy kantaa huolta myös siitä mistä opiskelijajärjestöt ovat kantaneet huolta että meillä ei kaikkialla suomessa ole tasapuolisesti saatavilla työpaikkoja kesätyöpaikkoja tai loma aikojen työpaikkoja

sitten laissa ja asetuksessa niin ikään taideneuvosto ja sen tehtävät on määritelty erittäin laveasti elikkä siellä on annettu toimintakenttää sitten laajemmin kuin alueilla tehtävään taiteen ja kulttuurin edistämistyöhön ja meistä jokainen voi arvioida sitä onko se hyvä vai huono suunta

nyt ollaan varmasti siinä koulutuksen ytimessä kun puhutaan koulutustakuusta ja yhteiskuntatakuusta

itse näen kuitenkin niin että el lemme me saa tässä tilanteessa työmarkkinajärjestöjä kaikkia tahoja työnantaja ja työntekijäpuolta sitoutettua lainsäädännöllisiin ratkaisuihin joilla voidaan edistää joustavampia työmarkkinoita joissa voidaan keskustella myöskin nuorten työntekijöiden palkasta joilla ei ole vielä koulutus valmiina ja joilla ratkaisuilla voidaan nämä henkilöt sijoittaa niin sanotusti oikeisiin palkkakategorioihin niin me emme pääse tässä koulutus ja yhteiskuntatakuussa pitkälle emmekä varsinkaan sen jälkeisessä ajassa jolloin nuori lähtee sijoittumaan työmarkkinoille

tärkeintä olisi että meidän opintotukijärjestelmämme kulkisi kustannustason mukana ja ennen kaikkea että hallitus olisi valmis tekemään myös ratkaisuja jotka edesauttavat opintoja ja edistymistä päätoimisen opiskelun alla niin että nuorilla olisi myös mahdollisuus valmistua ajoissa ja painotan sanoja olisi mahdollisuus valmistua ajoissa sillä monen nuoren valmistuminen on kiinni siitä että esimerkiksi lopputenttejä ei saada tarpeeksi ajoissa tehtyä

viime päivien keskustelusta on ainakin voinut tulla siihen johtopäätökseen ja pitänytkin tulla siihen johtopäätökseen että työ on edelleenkin parasta sosiaaliturvaa mitä meillä suomessa on

taiteen kentän erityispiirteet ovat yksi asia joka meitä kaikkia tietysti painaa ja se on iso vaakakupissa painava asia

siihen meidän on pyrittävä että kaikille työ mahdollistuisi sen näköisenä että siinä voisi työskennellä ja olla mahdollisimman pitkään

meillä on erilaisia alueita

kukin alue on valinnut aina oman taiteen tekemisen lajinsa ja kun toimijoita erilaisia vapaaehtoistoimijoita esimerkiksi on paljon niin on tullut erittäin hyviä innovaatioita eri puolille suomea mistä voisi sanoa että jos pelkästään keskusjohtoisesti taidetta yritetään alueille suitsea niin tämä malli ei toimisi joten tässäkin suhteessa katson että alueilta päin lähtevä taiteen tekeminen on parempaa kuin se että rahoitusta ohjataan sitten keskusjohtoisesti niihin tarpeisiin mitä sieltä nähdään parhaimmaksi

ainoa ongelma ei ole mielestäni tämä työeläkeikä tai eläkkeellesiirtymisikä vaan yhtä iso ongelma on se kuinka monta työvuotta jokaisen suomalaisen elämään sisältyy

elikkä voisi sanoa näin että osittain kannatan tätä lakialoitetta mutta edellytän että tämän rinnalla viedään eteenpäin myöskin muita opintoja nopeuttavia järjestelmiä

elikkä perään sitä että nyt on tehtävä työmarkkinaosapuolten kanssa yhteinen sitoutumissopimus että tämä koulutus ja yhteiskuntatakuu voi työpainotteisesti toteutua

tässä on mielestäni se tulevaisuuden haaste että me saamme myöskin nuorison aktivoitua niin että heidänkin työhistoriansa tulee mahdollisimman pitkäksi jolloin vältymme tältä mahdolliselta taloudelliselta kasautumalta joka heidän päällensä sitten aikanansa kertyy

elikkä näen tämän asian avainasemassa ja nyt niiltä puolueilta jotka täällä hallitusvastuussa ovat perään vastuullisuutta myöskin tässä asiassa

nyt kun kuuntelee tätä meidän keskusteluamme ja sitä kuinka yhteneväiset kantamme tämän asian suhteen ovat niin on pakko kysyä ettekö voi yhtään antaa signaalia varsinkin ne jotka istuvat nyt sosiaali ja terveysvaliokunnassa tämän lakiehdotuksen suhteen että onko näkymässä vihreää valoa vai keskustelemmeko ihan turhaan tästä koko asiasta

tässä toivoisin yhteisiä talkoita koko suomen kansan edes edus ta ja on edestä

sitten tähän edelleen kytkeytyy asia joka on erittäin tärkeä

edustaja kontula otti eilen ainakin lehdistön mukaan kantaa peruskoulun kehittämiseen ja toivon että tätäkin keskustelua käytäisiin edelleen

kun taidetoimikunnat ovat toimineet alueilla niin niiden tehtävähän on ollut työskennellä niin että ne tuovat taidetta sellaista taidetta ja sellaisille alueille missä se ei ole tyypillistä elikkä taidetta on viety kouluihin kulttuuria on viety kouluihin päiväkoteihin oppilaitoksiin eri pienille ryhmille ja esitetty hyvinkin eksoottisissa paikoissa ja tämän toivoisi jatkuvan myöskin tämän lakiesityksen myötä

itse näen että vaikka olemme pärjänneet pisa tutkimuksissa erittäin hyvin suomessa niin meillä on siinä erittäin paljon petrattavaa ja tarvitsemme myöskin peruskoulun päivittämistä

kentältähän tulee paljon painetta ja kyselyitä tämän korotuksen suhteen ja totta kai me eduskunnassa yhteisesti teemme mitä voimme mutta kun tämä on kuitenkin taloudellinen kysymys niin signaalia siitä repeääkö hallitukselta resursseja tämän asian toteuttamiseen olisi mielenkiintoista saada

meillä on kaikilla kokemuksia ja kontakteja myöskin läänintaiteilijoihin heidän työhönsä ja voisi sanoa että jos läänintaiteilija asemasta tulee nyt pelkästään keskusjohtoinen voimavara tai keskusjohdon ohjailussa oleva voimavara niin pelkäänpä että taiteen tekeminen alueilla on vaivalloisempaa kuin mitä tähän asti se on ollut

sitten verkostotoiminta ja asiantuntemus omalta alueeltaan ovat tietenkin taidetoimikunnan työn kannalta erittäin merkityksellisiä ja tärkeitä ja tämä on asia johon kaikesta huolimatta vaikka keskusjohtoisuuteen ollaan menossa toivon paneuduttavan tarkasti

yksi huolenaihe tähän vielä ainakin omasta mielestäni kytkeytyy ja se on se että nuoria taiteilijoitahan on löytynyt vuosien saatossa alueilta useita ja heidän esille pääsemisensä apurahojen tai muiden turvin läänintaiteilijoiden etsimänä on ollut sellaista toimintaa joka on aina rikastuttanut alueen taidetoimintaa eri tavoin ja tätä haluaisin erityisesti korostaa että kun suomi on luovan talouden maaksi kastettu maa niin se tarkoittaa myös sitä että me poimimme kaikilta alueilta kaikki ne potentiaaliset nuoret jotka ovat mahdollisia sitten etsiytymään taiteen tekemisen tai luovan työn uralle yleensä

ensinnäkin monissa puheenvuoroissa on arvioitu sitä kattaako arvosana hyvä nyt tämän kelan toimintakertomuksen sellaisessa muodossa kuin me kaikki hyvän ymmärrämme

vielä viimeinen huolenaiheeni joka tähän sisältyy on se että kun taiteen ja taiteen tekemisen ei pitäisi olla aina rahasta kiinni niin myöskään taiteen ja kulttuurin vastaanottamisen ei pitäisi olla rahasta kiinni

meidän täytyy muistaa että pelkästään tämän valiokunnan mietinnön sisältämä viesti ei ole se hyvän kriteeristöön kuuluva vaan kela on kehittänyt rationalisoinut virtaviivaistanut toimintojaan monella eri toimintalohkolla niin kuin hallintoon yleensä asioita liittyy ja kaikkien näiden yhteinen arvosana voidaan kiteyttää sitten täksi arvosanaksi mikä lopputulema on elikkä puhutaan tosi isoista uudistuksista jotka näkyvät siellä hallinnon sisällä asiakkaan parempana palveluna toivottavasti mutta myös asioina jotka liittyvät tähän valiokunnan mietintöön

arvoisa herra puhemies

siksi tässä esityksessä erityisesti saatesanoiksi haluaisin sanoa sen että kun kulttuuri on kuitenkin ihmiselle se voimavara josta ihminen ammentaa varsinaiseen päivärytmiinsä eliksiiriä niin pitäisi olla niin että taide on kaikkien saatavissa riippumatta siitä mitkä ovat taloudelliset olosuhteet kullakin ihmisellä

sen verran kankeasti tämä yhteiskunta tällä hetkellä toimii

näkisin kuitenkin että on parempi oppia menneisyydestä historiasta mutta nojata koko ajan tulevaisuuteen kaukonäköisyydestä suomea palkitaan

näkisinkin että niillä satsauksilla mitä tehtiin esimerkiksi koulutukseen ja osaamiseen viime laman aikana pärjättiin

näistä kaikista hyvistä seikoista mitä puheenjohtaja tuossa luetteli huolimatta päädyimme omassa valiokuntaryhmässämme keskustan valiokuntaryhmässä siihen tulokseen että emme voi olla tämän esityksen takana

kun panostukset näkyvät tässä lisätalousarviossa ja olemme niihin päätyneet niin katson että tällä tiellä hallituksen on jatkettava mihin se on tähän asti edennyt ja panostettava koulutukseen ja osaamiseen ennen kaikkea että pysymme sillä statuksella millä olemme pärjänneet menneisyydessäkin

lisäksi tähän liittyy tietysti myös se laaja lainsäädäntökenttä jota kelassa on osattava sopeuttaa ja soveltaa käytäntöön

sille antoivat hyvää tukea asiantuntijakuulemiset joita oli paljon ja he olivat sitä mieltä että siirtymäaika olisi hyvä ja ellei sitä voida toteuttaa niin sitten muita muutoksia nimenomaan pois keskusjohtoisuudesta niin tämä lakiesitys olisi voinut tulla hyväksyttäväksi

tästä liitänkin aasinsillan siihen kun moni kansanedustaja on arvioinut täällä sitä mitä ongelmakohtia kansalaisten näkökulmasta kelaan liittyy

kiitos kärsivällisyydestä

kyllä itse sanoisin että suurimmat ongelmat liittyvät nimenomaan siihen millaista lainsäädäntöä me itse kansanedustajina täällä säädämme

mutta meidän täytyy myös muistaa että kun meillä on näin isosta asiasta kysymys kuin koulutuksesta ja yhteiskuntatakuusta ja samanaikaisesti puhutaan sitten myöskin työurien pidentämisestä niin meidän täytyy päättää kumpaan me panoksia pistämme enemmän

me olemme vastuussa siitä mikä on sen lainsäädännön sisältö miten sitä tulkitaan ja sitten edelleen kuinka sitä sovelletaan käytössä

olen itse kääntymässä sille puolelle että el lemme saa tätä nuorten isoa joukkoa työelämän suulle kasvatettua niin me emme voi puhua työuran jatkamisesta sieltä toisesta päästä

se testataan tietenkin käytännössä ja asiakkaisiin nähden ja mitataan sitten korkeammilla tahoilla kuinka näiden asioiden ratkaisut on toteutettu ja loppupäätelmät tehty

meidän on tehtävä pitkäjänteisiä ratkaisuja täällä eduskunnassa myös lainsäädäntöteitse ja tuettava nuoria niin että he pääsevät työn syrjään kiinni jo alkuvaiheessa

sen vuoksi keskustelu myös tästä panostammeko ihan oikeasti ja aidosti sinne nuorison työllistämiseen kaikin keinoin mitä meillä käytettävissä on on minun mielestäni se oleellinen asia

mutta kun tiedämme senkin että yhä monivyyhtisemmät ovat asiakkaitten jättämät muutoksenhaut sisällöltään niin sehän tarkoittaa luonnollisesti sitä että lisää resursseja tarvitaan somlaan edelleen ja tässä on meillä myös avaimet käsissämme jos niin tahdomme

työelämää tulee kehittää kokonaisuutena mutta niin että painopiste oli

me emme voi tietenkään kesken vuotta ottaa kantaa asiaan joka ei tämän toimintakertomuksen piiriin kuulu vaan seuraava valiokunta sitten käsittelee tätä asianmukaisessa järjestyksessä

meillä oli pöydällä lukuisa määrä asioita joita olisimme voineet ja halunneetkin ottaa käsittelyyn tämän mietinnön sisällöksi mutta totesimme että kun meitä lähimpänä ovat kuitenkin kansalaiset kelan asiakkaat niin haluamme nimenomaan sen asian palautteen joka meille asiakkaitten kautta tulee käsitellä ensisijaisesti ja vain tässä mietinnössä että siihen saisimme jotakin parannusta aikaiseksi tulevina vuosina

mitä tulee analyyseihin näistä asiantuntijakuulemisista niin sitä tietoa saimme niin paljon kuin halusimme

kaikki tilastot näyttivät sitä että parempaan suuntaan ollaan menossa mutta muutokset eivät tapahdu yhtäkkiä vaan vaativat useamman vuoden ponnistelun niin meiltä lainsäätäjiltä kuin myös kelassa työskenteleviltä

kaiken kaikkiaan voi sanoa sen että vaikka niin kovin negatiivissävyistä tämä keskustelu on ehkä ollutkin ulospäin niin siitä huolimatta nykyisen toimivan johdon aikana on menty tosi isoin askelin eteenpäin mutta kehityskelpoinen johto oivaltaa myös että seuraavalle portaalle on aina lyhyempi matka kun ponnistelee enemmän

arvoisa herra puhemies

siksi kannustankin ministeri vapaavuorta jolla nähdäkseni on syntymässä ihan oikeita linjoja tähän tuulivoiman sijoittamiseen että vältyttäisiin siltä että esimerkiksi avomerelle tällaista rykelmää ei rakennettaisi

nyt tietysti meidän erityisesti kansanedustajien tehtävä on katsoa mikä on se malli jolla edelleen kaikille suomalaisille nuorille tarjotaan tasavertaisesti opiskelumahdollisuus

arvoisa puhemies

edustajien täällä salissa on kiittäminen tarkkoja mietinnön tekijöitä ja tietysti asiantuntijoita jotka olivat kuultavanamme

nyt kun täällä on hallituspuolueitten edustajia paikalla niin mielelläni lähettäisin sen viestin että suomalainen opintotukijärjestelmä olkoon se minkälainen tahansa ei saa mennä siihen suuntaan että se rajaa joitakin opiskelijoita varallisuuden tai ta loudellisen tilanteen vuoksi pois opiskelumahdollisuuden ääreltä

kiinnitimme huomiota moniin seikkoihin kuten muun muassa näihin laillistamisiin ja muihin seikkoihin jotka valiokunnan ohittaessaan olisivat olleet aika suuria asioita

asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että valmistelu oli ollut sanoisinko pikaista nopeaa ja tästä varmasti johtuvat nämä monet lapsukset jotka tänne olivat pujahtaneet

mutta onneksi olemme ainakin suurimman osan niistä toivon mukaan saaneet korjattua eikä tämä sitten toistuisi muissa esityksissä

toinen asia mihin täällä viitattiin oli se että pääkaupunkiseudulla on niin huikea asuntotilanne että opiskelijoille asuntoja ei tahdo löytyä ei riittää eikä heillä ole niihin varaa ja kysymykseni kuuluu

miksi samalla hetkellä hallitus tekee sellaista politiikkaa että se ohjaa erityisesti opiskelupaikkoja kasvupaikkakunnille ja kasvukeskuksiin kasvukaupunkeihin sellaisille paikoille joilla asunnot loittonevat yhä kauemmas opiskelijoiden käden ulottuvilta

eikö opiskelupaikkoja kannattaisi suunnata sinne missä on huokea asuntokanta ja siellä on mahdollisuus opiskella muutoinkin huokeammin toisin sanoen elää vähän alhaisemmalla elintasolla

tässähän ei ole mitään järkeä että me suuntaamme opiskelupaikat sinne missä on ennestään jo korkea elintaso korkeat asuntojen hinnat ja viemme niitä opiskelupaikkoja pois sellaisilta paikkakunnilta missä mahdollisuudet opiskella olisivat huokeammat

arvoisa puhemies

toiseksi muistutan siitä että kun kansalaisaloitteen tekijät perehtyvät lainsäädäntöön ja yrittävät tehdä lainsäädäntöä pykälittäin niin meistä kukaan ei voi edellyttää että he tietävät sen lisäksi vielä kaikki sopimukset jotka meillä on eu tasolla kaikki direktiivit jotka viittaavat tähän kyseiseen lainsäädäntöön